toivottavasti tuo valvonta pelaa ja taksiliikenteen on mahdollista myös noissa pikku kunnissa toteutua

myös kaakkois suomi ja sen raskas liikenne on erittäin merkittävä ja merkittävässä osassa liikennepaineen kohdalla

arvoisa herra puhemies

miten aiotaan pitää idänkaupan avainalueen liikenneverkkojen kantokyvystä huolta ja mitä kuuluu

korjausliikkeet ovat tarpeen sillä tulevaa talouskehitystä on lähes mahdoton ennustaa eikä tulevan kriisin mahdollisuutta voida sulkea pois

nyt on käytetty aika pitkään saanut nopealle itäradalle

kunnille osoitettuja velvoitteita on paljon ja kunnilla on ulkopuolista velkaa

tekemällä mittavia säästöjä hallinnollisia uudistuksia ja maltillisia palkkaratkaisuja kunnat voivat osoittaa taloudellista vastuullisuuttaan

samalla kun valtion ja kuntien tehtävänjakoa selkeytetään vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta täytyy säilyttää samalla organisaatiolla peruskunnalla

yksi tärkeä keino kuntatalouden tasapainottamisessa on palveluiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

joustavoittamalla nykyisiä normeja kuntapalvelut voidaan tuottaa entistä tarkoituksenmukaisemmin

palveluinnovaatioiden käyttöönotto ja uuteen teknologiaan perustuvat toimintamallit voivat parantaa palveluiden laatua

lisäksi työmarkkinaratkaisut ovat välttämättömiä

valtio käyttää vuosittain satoja miljoonia euroja eri elinkeinojen tukemiseen

onnistuminen toteutuu vain jos poliittiset päättäjät ja virkamieskunta tuntevat vastuunsa ja uskaltavat tehdä oikeita ratkaisuja ja päätöksiä

matkailun kohdalla voidaan puhua vain pienistä määristä euroja siihen nähden vaikka alasta odotetaan yhtä suomen tulevaisuuden suurimmista työllistäjistä

nyt on muistettava että matkailun edistämisessä ei myydä vain järviä ja mummonmökkejä vaan kyseessä ovat myös suomalaiset tuotteet ja niiden tunnettavuus maailmalla

suomessa on paljon eläköityviä kuntia jotka eivät jatkossa selviä yksin

finpro on ottanut tai joutunut ottamaan matkailun siipiensä suojaan mutta tällä hetkellä saa vaikutelman että matkailu on kuin sellainen muna linnunpesässä jota sijaisemo hautoo

palveluissa tarvitaan myös harkittua ulkoistamista

kysyn ministeri pekkariselta

esimerkiksi lääkerikollisuus on yksi nykyajan suurista haasteista

kaupalliset tavaravirrat ovat kasvussa ja niitä halutaan häiritä tullin toiminnalla mahdollisimman vähän

tuottavuusohjelman vaatimien henkilöstövähennysten myötä osa tullin lakisääteisistä tehtävistä voi jäädä tekemättä ja niiden taso voi heiketä

ylipaino tai huono kunto muodostavat vain osan keskeyttämisen syistä

myös päihdeongelmat jotka eivät ole vielä tässä keskustelussa tulleet esiin sekä myös huumeet ilmeisesti muodostavat jonkinlaisen keskeyttämissyyn

arvoisa herra puhemies

kunnat ovat saaneet viime vuosina ainakin kohtuullisesti tukea valtiolta ja ovat toteuttaneet monenlaisia säästötoimenpiteitä myös omasta takaa

palvelutuotannossa on kuitenkin edessä välttämätön rakennemuutosremontti monestakin syystä

ulkoistaminen on jo useassa kunnassa arkipäivää mutta monien palveluiden kohdalla arastellaan edelleen

arvoisa herra puhemies

jos tätä selontekokäytäntöä jatketaan minusta sen ajoituksen pitäisi olla vaalikauden alussa

maailman turvallisuustilannetta ajatellen neljä vuotta voi olla pitkä aika jolloin painotukset ja monet tilanteet ehtivät muuttua mutta myös lyhyt aikajänne

on aiheellista kysyä edistääkö vai kahlitseeko kerran neljässä vuodessa tehty selvitys aktiivista puolustus ja turvallisuuspolitiikan päätöksentekoa

mielestäni nykyinen pitkän aikavälin selonteko ei myöskään voi sisältää yhtä ainutta totuutta vaan sen on sallittava monia erilaisia visioita ja niitä tietysti tästä salista löytyy

pari kertaa eduskuntakaudessa järjestettävä ulko ja turvallisuuspoliittinen ajankohtaiskeskustelu voi olla yksi vaihtoehto selonteolle

selonteko linjaa selväsanaisesti suomen sotilasliittoon kuulumattomaksi maaksi mutta ylläpitää mahdollisuuden liittyä sen jäseneksi

nato jäsenyys ei voi olla myöskään mikään ideologinen kysymys vaan ennen kaikkea käytännön muovaama asia

avain menestykseen on suomalainen ammattitaito yhdistettynä erikoistumiseen

naton nopean toiminnan joukkojen täydentävään toimintaan osallistuminen tuo tarpeellista kriisinhallintakokemusta ja samalla kehittää suomen kansallisia puolustusvalmiuksia

herra puhemies

kaakkoissuomalaisena haluan vielä korostaa sitä että paineet itärajan turvallisuuteen ja valvontaan ovat kovat niin suomen kuin euroopan unionin osalta

siksi suomen on toimittava turvallisuuspolitiikassa määrätietoisesti edistäen yhteistyösuhteita venäjän kanssa niin kotimaisella kuin euroopan unionin tasolla

olen täysin eri mieltä ed

kumpula natri

myös kaikkia osapuolia on haluttu kuunnella jotta hankkeiden turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia koskevat aspektit on saatu huomioitua asianmukaisella tavalla

mielestäni molemmat edellä mainitut syyt ovat päteviä

tällä hetkellä olemme täysin riippuvaisia tuontisähköstä ja vientiteollisuutemme menestysalat kuten metsä ja metalliteollisuus tarvitsevat paljon energiaa

arvoisa puhemies

hallitus viestittää ydinvoimapäätöksillään ottavansa ilmastonmuutoksen uhkakuvat tosissaan

saastuttavista hiilivoimaloista on päästävä kokonaan eroon ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitava

hallituksen energiapaketti sisältää ydinvoiman lisäksi myös merkittävän lisäyksen uusiutuvan energian tuotantoon

tällä yhdistelmällä saadaan aikaan suurimmat mahdolliset päästövähennykset

uudelle tai uusille voimaloille ei voida antaa rakennuslupaa jos sillä ei ole vakuuttavaa ja toimivaa suunnitelmaa ydinjätteiden loppusijoitukselle

jos nyt päättäisimme ydinvoimasta että kaikki luopuvat siitä tai uusia ydinvoimaloita ei enää rakennettaisi en tukisi hallituksen esitystä mutta näin ei ole

kuten monet ovat todenneet lisäydinvoima ei sulje pois uusiutuvan energian kehitystä ja mahdollisuutta jopa niin että ydinvoima voidaan jonakin päivänä korvata kokonaan muilla energiatuotannon keinoilla

energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat ensisijaisia keinoja päästövähennyksiin mutta niiden rinnalle tarvitaan vielä tänä päivänä lisää ydinvoimaa

arvoisa herra puhemies

hallinto ja turvallisuusjaostossa olleena joidenkin edustajien kanssa kävimme keskustelua siitä pitkästä luettelosta jossa rahaa lähialueyhteistyöhön ja ennen kaikkea tuonne luoteis venäjälle on osoitettu

se luettelo todellakin oli valtavan pitkä ja isosta osasta ei ollut kyllä minkäänlaista hajua minkälaista yhteistyötä sillä saavutetaan

tuo lähialueyhteistyö on tärkeässä roolissa niin rikollisuuden ympäristön turvallisuuden kuin elinkeinoelämänkin kannalta ja kun tuolta kaakkois suomesta tulee niin ennen kaikkea tuo elinkeinoelämä ja kauppa on äärettömän tärkeässä roolissa meidän kulmakunnalla

suomen vienti on ja tuonti myös merkittävää

on mielenkiintoista nähdä miten lama tai taantuma tuolla venäjän puolella tulee vaikuttamaan venäläisten turistiostosmatkustajien käyttäytymiseen suomessa

täysin tuntematta asiaa syvällisemmin tätä keskustelua kun on käyty julkisuudessa ja tässäkin talossa on äärimmäisen vaikeaa maakunnan miehenä ottaa kantaa kun alueellistamista kuitenkin toivoo tuonne maakuntiin

kun omalle paikkakunnallekin on valtion väylävirastoa tulossa niin samanlaisena väylävirastona tätä lääkelaitostakin tavallaan ensimmäisissä ajatuksissa pitää

nämä erimielisyydet mitä näkemykset esimerkiksi meidän kokoomusjoukkueessakin on ovat todella merkittäviä ja siitä lähteä se oikea tie etsimään mitä nappia tässä salissa painaa kun se tänne tulee niin on vaikea tehdä päätöstä

tietysti hallituksen sotamiehenä täytyy sen etuja puolustaa mutta vaikea on tietää menetteleekö tässä oikein

ensi vuoden budjetissa on tärkeää jatkaa tällä hyviä tuloksia tuottaneella linjalla

arvoisa herra puhemies

oikeusministeriö vastaa lainvalmistelun kehittämisestä ja ohjaa muita ministeriöitä lainvalmisteluhankkeissa mikä asettaa sille monenlaisia vaatimuksia

siksi oikeusministeriön voimavaroja on määrätietoisesti vahvistettava

rangaistusten täytäntöönpanoon osoitetut resurssit ovat jo pitkään olleet alimitoitettuja

toimintamenomäärärahoista huomattava osa menee vankiloiden vuokriin

rouva puhemies

suomessa on panostettava nimenomaan korkeakoulutuksen laatuun sillä määrällisesti emme voi kilpailla korkeakoulututkinnoista muiden maiden kanssa

nyt vankilat ovat täyteen ahdettuja joten on vaikea uskoa että vankimäärä olisi enää suuressa laskussa

olen vahvasti sitä mieltä että vanhoja ja toimivia vankiloita ei pidä lopettaa vaan ne pitää korjata eikä tältä osin rakentaa uusia laitoksia jos siihen ei ole aitoa tarvetta

kyseiset vankilan lakkauttamiset olisivat myös vastoin hallituksen aluepolitiikkaa

toimenpide veisi suuren määrän työpaikkoja jo ennestään vaikealla rakennemuutosalueella

talouskehityksenkin kannalta on puhuttu paljon korjausrakentamisesta joka parantaisi nopeasti työllisyyttä